kyllä tässä selkeästi on jotain sellaista mikä ei ihan vedenpitävää ole ja toivon että tämän aloitteen myötä kannustetaan siihen että näitä pelisääntöjä selkeytetään

ensimmäiseksi edelliseen hallituksen esitykseen liittyen haluan kiittää valiokunnan puheenjohtajaa satosta järkevistä mielipiteistä

ja koska ei ole kovin yleisesti vielä tiedossa ei ilmeisesti satosen omassakaan vaalipiirissä että olemme niin monesta asiasta samaa mieltä niin haluan varmistaa että ed

nyt on tehty verouudistus joka kannustaa ympäristöystävällisiin valintoihin ja tuo samalla lisää tuloja kasvaviin palvelutarpeisiin

arvoisa puhemies

tänään oecd peräänkuuluttaa muun muassa että epätasapainoisuuksien välttämiseksi jatkossa euroalueella tarvittaisiin uudistuksia muun muassa palkkojen määräytymismekanismiin

vastuunkanto ei kuitenkaan aina ole hauskaa se vaatii rohkeutta se vaatii tosiasioiden kohtaamista ja kaikilla ei ole täällä siihen ollut kykyä eikä halua

me suomalaiset tarvitsemme kuitenkin vastuullisia päätöksiä joilla turvataan palvelut luodaan uutta työtä kestävää kasvua ja kilpailukykyä

mitä se sitten käytännössä tarkoittaakaan se kertoo kuitenkin siitä että nyt puhutaan todella isoista asioista joita ei voi kuitata vain heitoilla pääomaverotuksen korotuksista

edustaja tiilikainen on täällä kantanut huolta yritysten ja elinkeinoelämän tulevaisuudesta

huoli pois edustaja tiilikainen nyt pääministeri kataisen johdolla panostetaan työllistämisen edellytyksiin yritysten kasvuun ja myöskin kansainvälistymiseen sillä merkittävä asia on että tällä kaudella myös ulkopolitiikan keinoin tuetaan työllisyyttä talouskehitystä ja pk sektorin yritysten kansainvälistymistä

ja tämä on erityistä verrattuna edelliseen hallituskauteen

tosiaan niin kuin edustaja heinäluoma totesi kokoomus taisi olla puolueista se joka tämän talouden tilanteen uskalsi tunnustaa vaalien alla ja näki sen mitkä ovat faktat ja tosiasiat

aluehallinnon uudistus on varmasti ollut tässä kohdin tarpeellinen mutta kuten on huomattu jo tässä käsittelyssä ennen finaalia on osoittautunut tarve katsoa seuraaviin vaiheisiin

nyt kun se on muillekin selvinnyt niin kyllä tässä tilanteessa kaikki keskustelu siitä mitä tämän tilanteen edesauttamiseksi voidaan tehdä on erittäin tervetullutta

mäkinen kiinnitti täällä debatissa aikaisemmin aiheellisesti huomiota maakuntien rakenteisiin liittyviin jatkotoimenpiteisiin

täällähän on ollut tänään aika polveileva keskustelu ja täällä on moitittu hallituksen edustajia siitä että ei olla paikalla eikä olla kuulemassa ja ei olla vastaamassa esityksiin

yhteistoiminta alueiden varaan rakentuva toiminta on toki hyvä askel toivottuun suuntaan maakuntien osalta mutta jatkossa maakuntien määrää on syytä edelleen tarkastella kriittisesti

kaikki esitykset joita demokraattien puoleltakin on tullut jotka lisäävät työnteon kannustavuutta työpaikkoja ja työllistymistä tulevat tässä ajassa todella tarpeeseen ja niihin on suhtauduttava vakavasti

seikka joka tässä uudistuksessa sivuutettiin ehkä tietoisesti koska se on vaikea asia on pääkaupunkiseudun ja metropolialueen erityiskysymykset

arvoisa puhemies

esitys on kuten täällä on tänään kuultu hyvin hankala mutta kaikista epävarmuustekijöistään ja ongelmistaan huolimatta se on edistysaskel

päivä sitten luvassa on kun sitä täällä on niin mainostettu

edustaja zyskowicz väänsi täällä hyvin rautalangasta tuon eläkeasian

täällä kun on väitetty että eläkeläisten verotus näiden tulovähennysten myötä kiristyisi niin tosiasia on että työtulovähennysten myötä eläkeläisten verotus ei kiristy

se on myös hyvä niille harvoille rikollisille joilla on tahtoa ja joilla on yritystä selvitä rikoksen tieltä normaaliin elämään niin sanotulle kaidalle polulle

ainakin mikäli meneillään olevien selvitystöiden määrästä voi jotain päätellä ovat paineet metropolialueen hallinnollisen mallin selkeytymiseen melkoisen kovat

se mikä toki hieman vaikuttaa on tämä solidaarisuusveron alarajan lasku mutta sitä ilmeisesti olen ymmärtänyt demokraatitkin kannattavat vahvasti tämän osalta

pidän itse tärkeänä että tässä yhteydessä huomioidaan jatkossa kun näitä tarkastellaan myös maakunnan liitolle tuleva vahvempi rooli ja asema joka nyt siis tämän lakiuudistuksen myötä tulee sekä maakunnan mahdollisuudet toimia jatkossa tässä roolissa etenkin kun pohditaan metropolialueella aiesopimusmenettelyn tarkoituksenmukaisuutta

kuten todettua se sopii vain hyvin pienelle joukolle onko niitä sitten yksi kaksi viisi tai kymmenen mikä tietysti ehkä asettaa kyseenalaiseksi sen kuinka pienelle ryhmälle me täällä teemme näitä lakeja

vielä tästä verbistä sosialidemokratia olisin kysynyt että onko se niin että sitä käytetään niin että sinä sosialidemokratisoit hän sosialidemokratisoi te sosialidemokratisoitte ja mitä se sitten tarkoittaa

mutta joka tapauksessa tälle pienelle ryhmälle siitä on saavutettavissa perinteistä vankeutta parempi hyöty rikosten ennaltaehkäisyssä

tärkeää on että käyntiin lähtenyt juna ei pysähdy vaan tätä jumppaa voidaan jatkaa suoraan tästä

suurin huoli itselläni liittyy siihen mitä tämä tulee maksamaan kunnille

ministeriö kiertelee näitä kustannusvaikutuksia

alku hankkeen osalta on paljon kritisoitu tätä aikataulua etenkin kiirettä mutta voisi myös kysyä miksi alku nyt miksi vasta nyt kun rakenteelliselle muutokselle tarve on ollut jo pitkään tai miksi jo nyt kun paras hanke on vielä pahasti kesken

mutta näillä vangeilla on siis velvollisuus osallistua toimintaan jolla on suuria kustannusvaikutuksia ja kysymys on kuka nämä kustannukset maksaa ja mitä se maksaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

esitys on varmasti perusteltu ja toivottavasti vaikuttaa tavoitellulla tavalla turvallisuuteen ja asiakaspalveluun vaikkei itselläni taksin osalta ole koskaan ollut mitään moittimista

ihmisoikeudet ovat tosiaan aiheena laaja ja olemme kuulleet tänään täällä erittäin ansiokkaita puheita erilaisista teemoista

käytännössä hallituksen linja on ollut että kunnille ei aiheuteta uusia kustannuksia mutta pelkään että näin tässä kuitenkin on käymässä

no yhtä kaikki tärkeää on että nyt olemme lähteneet liikkeelle mutta tärkeää on myös että kun uudistustyötä jatketaan nämä hankkeet alku ja paras synkronoidaan riittävän tiiviisti toisiinsa jotteivät paras ja alku kuten joku vääräleuka sanoi yhdisty hankkeeksi jonka nimeksi tulee parku

pelkään että tällä kriminaalipolitiikalla ei suinkaan paikata sosiaalipolitiikkaa vaan aiheutetaan sinne suurempi reikä

arvoisa puhemies

valtioneuvoston selonteossa lapset on huomioitu hyvin ja voidaan yleisesti todeta että hallitus tekee hyvää työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

uskomatonta ylimielisyyttä te väititte edustaja tiilikainen tuolta pöntöstä jokunen aika takaperin

etenkin tilanteessa jossa paras hankkeessa edetään kuntarajojen muutoksiin on tärkeää että nyt muodostuneet aluehallinnon rajat joustavat eivätkä ne tule tässä nyt tatuoitua liian tiukasti suomen pintaan

ulkoasiainvaliokunta on kuitenkin kiinnittänyt huomiota lasten osallistumiseen joka valiokunnan saaman selvityksen mukaan on ollut suomessa vähällä huomiolla ja ykn lapsen oikeuksien komitea on huomauttanut suomea asiasta

olisin kysynyt koska tämä esitys mahdollisesti tulee vai onko sitä ylipäätään tulossa

lauslahden puheisiin

te olette kanssamme yksimielisiä myös siitä että tarvitaan laajemmat väestöpohjat ja leveämmät hartiat ja siitä että palvelut pitää turvata jatkossakin

jotta hankkeessa päästään tavoitteisiin asiakaslähtöisyyteen tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen on äärimmäisen tärkeää että alku on myös aidosti alku muutoksille

taiveaho esitti pelkoja jopa palvelusetelin arvon korottamiseen liittyen ja kuitenkin kaikki tässä nojaa siihen että kunnat tekevät päätökset siitä kenelle palvelusetelit voidaan kohdentaa elikkä keneltä voidaan palveluita ostaa seteleillä

on myös tärkeää että hallinnon osalta onnistutaan siinä haasteessa mikä syntyy aluehallinnosta eläköityvien henkilöiden myötä ja aidosti voidaan siirtyä uudenlaisiin vähemmän johtoresursseja kuormittaviin toimintatapoihin

valiokunta katsoo että pelkän osallistumisen sijasta tuleekin tarkastella laajasti lasten osallisuutta mikä on erinomainen tavoite

haluaisin nyt rehellisesti kysyä

tässä ei pitäisi olla mitään sellaista ongelmaa joka aidosti tämän pelottelun ja uhkakuvien maalailun kautta toteutuisi

oletteko itsekään yksimielisiä tästä teidän mallistanne

myös maakuntien liitoille annettu uusi vahvempi rooli pitää saada toteutumaan käytännössä ja maakuntien liitot tulee ottaa vakavasti neuvotteluosapuolena ja tärkeänä kumppanina mukaan tujo prosesseihin

näkisin itse hyvänä että kuulemisen ja osallistumisen kanavia kehitettäisiin sekä kunnissa että muilla yhteiskunnan päättävillä tasoilla

itse näen että on erittäin harmillista että tämä tärkeä uudistus on turhanaikaisesti nyt politisoitunut ja keskustelu on muuttunut pelotteluksi vaikka siellä salin vasemmalla laidalla on setelijärjestelmää vahvasti aikanaan myös kannatettu

toisaalta kun aluehallinnon viidakkoa tässä kohdin tarkastelee voi melko helposti huomata että työtä on vielä paljon jäljellä

nuorisovaltuustojen ja lautakuntien nuorisojäsenten ja oppilaskuntien rooli on todella tärkeä mutta näiden lisäksi olisi hyvä järjestää kunnissa myös erilaisia kuulemis ja keskustelutilaisuuksia jotka olisivat avoimia muillekin kuin vaikuttajaryhmissä toimiville lapsille ja nuorille

maailma on tässä vuosien aikana vuosikymmenienkin aikana muuttunut ja yhteiskunnan palveluineen on pystyttävä muuttumaan perässä

sähköiset aloitekanavat ja sosiaalinen media eri muodoissaan sekä nettiin tuodut tukipalvelut kuten vaikkapa nettipoliisi tai nettinuorisotyöntekijä ovat toimivia tapoja tavoittaa lapset ja nuoret tarjota apua ja tukea sekä käydä keskustelua

emme välttämättä asu huuto saatikka huoltoetäisyyden päässä emmekä välttämättä lainkaan läheisverkoston ulottuvissa

tämä on johtanut siihen että tarvitsemme perheenjäseniemme läheistemme tueksi palveluita ja näin myös palveluiden tuottajia

palveluntarpeen lisääntymiseen on vaikuttanut paitsi tämä läheisverkoston muutos myös ikääntyneiden määrän kasvu uuden teknologian käyttö ja kehittyminen sekä oman vaatimustasomme nousu

kerola täällä jo esittikin

yhteiskunnalla on vastuu peruspalveluista ja palveluiden järjestämisestä mutta paljon on kuitenkin myös toiveita ja tarpeita jotka menevät näiden ohi

minkälaisia toimia on huoltovarmuuden osalta suunniteltu

arvoisa puhemies

viime kaudella aluehallintouudistus heijastui uudistuksena myös poliisin lupapalveluihin ja samaan aikaan muun muassa lupahallinnon palveluiden tarve aselupajärjestelmien muutoksen ja biometristen tunnisteiden myötä on lisääntynyt ja muuttunut

esimerkiksi oppilaskuntatoiminnan asemaa voitaisiin vahvistaa ja selkeyttää siten että oppilaskuntatoiminta tulisi lakisääteiseksi myös perusopetuksessa

se antaa asiakkaalle valinnanvapautta ja lisää palveluiden saatavuutta palvelun tuottajien määrää palveluiden laatua sekä monipuolisuutta

itse asiassa lainsäädäntöhän nykymuodossaan jo mahdollistaa varsin laajalti palvelusetelin käytön mutta tarkemman säätelyn puute on aiheuttanut epävarmuutta kunnissa ja asiakasmaksulaki on asettanut rajoitteita palvelusetelin käytölle

viime kaudella luvattiin että lupahallinnon palvelut siirtyvät enemmän sähköiseen muotoon ja myöskin tulee liikkuvia palveluita

arvoisa puhemies

selonteko ihmisoikeuspolitiikasta on herättänyt hyvää keskustelua ja keskustelu tästä aiheesta on varmasti tervetullutta tässä salissa vähintäänkin kerran vaalikaudessa

palvelusetelijärjestelmän käytön laajentamisen edellytyksenä on ollut että näihin epäkohtiin puututaan ja lisäksi parannetaan asiakkaan oikeusasemaa virhetilanteissa

tällä hallituskaudella hallituksen lasten nuorten ja perheiden politiikkaohjelma on toiminut hyvänä sateenvarjona lasten ja nuorten asioiden edistämisessä

on tärkeää että myös tulevalla hallituskaudella lasten ja nuorten asioiden osalta eri hallinnonalojen toimijoiden väliseen koordinaatioon kiinnitetään erityistä huomiota

kunnissa tarvitaan kuitenkin vielä nykyistä enemmän rohkeutta setelijärjestelmän käyttöönottoon ja laajentamiseen

kunnissa on myös opittava ostamaan palveluita ostamaan laatua ja lisäksi laatu ja hinta on pystyttävä todentamaan ja argumentoimaan paremmin myös kunnan omissa palveluissa

valtaosa sosiaalipalveluita tuottavista yrityksistä on pieniä ja pienyrittäjyyteen perustuva toimintamalli sopii hyvin useisiin lähipalveluina tuotettaviin sosiaali ja terveyspalveluihin

tilanne on kuitenkin käytännössä se että suurempien kuntien kilpailuttaessa ja hankkiessa palveluita ostopalveluina pienet yritykset eivät kykene kilpailemaan suurempien yritysten rinnalla

toivottavaa on että pelottelu ei nyt lannista tai johda harhaan kuntapäättäjiä ja että kunnat nyt ottavat ennakkoluulottomasti ja rohkeasti käyttöön palvelusetelit ja tarjoavat asukkailleen ja alueensa elinkeinotoiminnalle uuden mahdollisuuden

arvoisa puhemies

siinä mielessä katson erittäin suurella ilolla sitä että nyt valtio satsaa tässä lisätalousarviossa perusväylänpitoon minkä osalta toivon todella että nyt uskallettaisiin kohdentaa tätä rahaa myös tänne kehyskuntiin uudellemaalle

tärkeä osa ruokaturvallisuuttamme on mielestäni tutkimus se että ymmärrämme mikä on terveellistä ja sopivaa ravintoa juuri meille suomalaisille

kehyskunnathan ovat tehneet valtion kanssa aiesopimuksen asuntorakentamisen tuotannosta ja sen toteutumiseksi olisi tärkeää että liikenneinfra saataisiin ajantasaiseksi

mielestäni tärkeä osa elintarviketuotantoa ja sen kehitystä on tästä syystä tuntea miten elimistömme toimii ja miten voimme tuottaa sellaisia elintarvikkeita jotka sopivat meille paremmin

se tarkoittaa käytännössä erityisesti satsauksia tieverkon turvallisuuteen kevyen liikenteen väyliin sekä sitten ihan liityntäpysäköintiin

uskon näin että jos uskalletaan panostaa näille alueille jotka ovat nyt erityisen kasvun alueita niin voidaan opettaa ihmisiä käyttämään kevyen liikenteen vaihtoehtoja ja vaihtamaan jopa autoa näihin julkisiin liikennevälineisiin nykyistä tehokkaammin

makeutusaineita lisätään nykyään kevyttuotteisiin runsaasti ja niitä nautitaan monissa arkipäiväisissä elintarvikkeissa osana

nyt on todellakin kyse paitsi suomen vastuista ja riskeistä euroalueen kriisin hoidossa etenkin meidän poliittisten päättäjien vastuunkannosta ja vastuunkantokyvystä siitä uskalluksesta jota edeltävä puhujakin tuossa peräänkuulutti

uskon että tämä raha on silloin erittäin hyvin sijoitettua rahaa

olen huolissani erityisesti lapsista jotka alkavat saada yhä varhemmin yhä suurempia määriä makeutusaineita jogurteissa mehuissa ja muissa arkisissa ruuissa sekä nuorista jotka saavat vähintäänkin sallitun määrän energiajuomista ja muista virvoitusjuomista sekä makeisista

viime keväänä vaalien jälkeen myös perussuomalaisille tarjottiin mahdollisuutta kantaa osansa vastuusta ja tulla mukaan vaikuttamaan

euroopan vastustaminen kuitenkin vei voiton ja tässä sitä ollaan välikysymyksen äärellä

ihmisten tietoisuus euroopan tilanteesta on lisääntynyt

eurooppa on tullut osaksi meidän arkista kahvipöytäkeskusteluamme ja keskustelun myötä myös hallituksen ja opposition yhteisymmärrys asioista on lisääntynyt

oppositio jakaa nyt muun muassa hallituksen tavoitteen suomen kolmen an luokituksen säilyttämisestä ja tämä yhteinen tavoite on aivan selvä

arvoisa puhemies

hallituksen keinot ovat saaneet luottoluokittajilta tukea ja tämä letkujen irrotusvaihtoehto puolestaan vaikka onkin radikaali keino ei auta kyllä parantamiseen

evm ratkaisu rajaa suomen vastuut ja poistaa epävarmuutta suomen vastuista

esitys on varmasti hyvä ja tarpeellinen

täällähän on selvitetty aika yksityiskohtaisesti se miten viestintävirasto kyllä muistuttaa verkkotunnuksen haltijaa voimassaoloajan päättymisestä mutta nyt kun tähän lakiin ollaan tekemässä näin radikaali muutos karenssiajan osalta on syytä huolehtia että tämä informaatio tavoittaa kaikki mahdollisimman laaja alaisesti

eurokriisi ei ole siis vaarantanut suomen velkakestävyyttä

palveluiden vahvistaminen sekä olemassa olevan yrityskannan kysyntää tukemalla että uuden yritystoiminnan syntyyn kannustamalla on pitkän aikavälin kestävää työvoimapolitiikkaa johon meidän suomessa on panostettava

tärkeää on että kriisin ratkaisemiseksi on luotu selkeät nuotit ja yhteiset pelisäännöt

itse uskon vakaasti siihen että kotitalousvähennyksen laajentaminen edelleen on erityisesti nyt taantumatilanteessa perusteltua ja vähennystä laajentamalla voitaisiin edesauttaa pienten ja keskisuurten palveluyritysten selviytymistä taantumasta

joidenkin muuttopalvelumuotojen käyttäminen on jo nykyisen säädöksen puitteissa verovähennyskelpoista mutta tämän aloitteen myötä muuttopalveluiden osalta vähennyksen piiriin tulisivat myös lähtö ja kohde osoitteessa tapahtuvat työt mutta ei kuitenkaan varsinainen kuljetus

vähennyksen laajentaminen kattamaan myös yleisesti kodintekniikan asennuspalvelut sekä kalusteiden purku uudelleenkokoaminen tavaroiden pakkaaminen suojaaminen ja siirtäminen lähtö ja kohdeosoitteissa mahdollistaisi monipuolisten muuttopalvelupakettien tarjoamisen nykyistä laajemmalle joukolle muuttajia

muuttopalveluiden käytön edistäminen toisi suuremman osan tästä joka tapauksessa tapahtuvasta toiminnasta kustannuksiltaan näkyväksi ja vähentäisi siten myös mahdollista harmaata taloutta

näillä perusteilla esitän eduskunnalle tätä lakiehdotusta hyväksyttäväksi ja toivon sille positiivista vastaanottoa valiokunnassa

kuten olemme kuulleet lautamieskäytännöllä on meillä oikeuskäytännössä vuosisatojen perinne ja on myös kuultu se että nykyinen lautamiesjärjestelmä on toiminut melko hyvin

lautamiehet vahvistavat käräjäoikeuden kokoonpanoa tuovat siihen uskottavuutta ja lautamiehet myös edistävät ratkaisujen ymmärrettävyyttä sekä harkinnan monipuolisuutta

arvoisa puhemies

arvostan suuresti suomen kaksikielisyyttä

lähtökohta on se että suomessa on perustuslain mukaan kaksi virallista kieltä ja niin kauan kuin tilanne on tämä niin molemmilla kielillä pitää saada palveluita ja se palveluiden saanti on turvattava siten että molemmat kielet säilyvät elävinä ja niiden taitajia on

uudistamistarpeita löydettiin kolmenlaisia koskien lautamiesjärjestelmän käytön laajuutta lautamiesten valintamenettelyä ja äänestyssääntöjä

korostan sitä että suomen viralliset kielet suomi ja ruotsi ovat molemmat läsnä kaikkialla yhteiskunnassamme niin kulttuurissamme kuin historiassammekin